rouva puhemies

mutta samaan aikaan kuten jo sanoin aiemmassa vastauspuheenvuorossani sekä turvapaikanhakijoiden että suomalaisen yhteiskunnan etu on se että suomeen jäävät pääsevät mahdollisimman nopeasti kotouttamistoimien piiriin kaikista heikoimmassa asemassa olevia autetaan ja heidät jotka ovat enemmän siirtolaisia tai tämmöisiä seikkailijoita tai retkeilijöitä palautetaan ystävällisesti mutta erittäin määrätietoisesti mahdollisimman nopeasti

kyllähän tämän porukan tärkein tehtävä on sen varmistaminen että kaikkien suomessa olevien ihmisten turvallisuus ja yleinen järjestys ja vakaus säilyvät on kysymys ylilyönneistä mihinkä suuntaan tahansa

minä en hyväksy väkivaltaa enkä usko että kukaan tässä salissa hyväksyy väkivaltaa mitään puolueryhmää tai uskonnollista ryhmää kohtaan ei mitään vihantekoja vihreitä kohtaan ei vihantekoja perussuomalaisia kohtaan

mutta minusta edustaja kääriäinen oli aivan oikeilla jäljillä siinä että kyllä työn puute ja tämä talouslama ovat yksi syy siihen että meillä on näitä ongelmia

minusta turvapaikanhakijat pitäisi nopeasti saada työkokeilujen piiriin pitäisi heti saada järkevää tekemistä heille järjestettyä vaikkapa kunnissa tai järjestöissä

myös meidän kantasuomalaisten työllisyystilanteen parantaminen ja tämän laman taittaminen tulevat vähentämään rasismia

täällä käytetään dramaattisia puheenvuoroja ja totean nyt rkpn sfpn riksdagsledamoteille sen asian että tälläkään hetkellä oikeusapua ei saa kaikkiin oikeusriitoihinsa

esimerkiksi yksityisoikeudellisissa riidoissa aina jos ne eivät ole menneet jo oikeudenkäynniksi eivät ole ihan realisoituneet niin pitkälle että siitä tulisi pääkäsittely käräjäoikeuteen ei saa oikeusapua että sen verran haluan dramatiikkaa tässä asiassa vähentää

edustaja henrikssonille totean sen että olen keskustellut näitä asioita hoitaneitten juristien kanssa ja näkemykset eroavat mutta viimeksi perjantaina minulle soitti yksi kollega ja hän totesi että se ei ole juristin paikka normaalista turvapaikkakuulemisesta jos siellä ei ole mitään tämmöistä erityistä tilannetta että henkilö jostakin tällaisesta hädänalaisesta haavoittuvasta asemasta johtuen ei pysty kertomaan sitä tilannetta eräs kollega joka näitä on hoitanut ja hoitaa oikeudenkäyntiasioita totesi että ei ole juristin paikka

vasta show edustaja pione

rouva puhemies

kuntien osaaminen ja pienet kunnat

jos on tilanne että pieni kunta ei itse selviydy rantarakentamisen luvituksesta ja rakennussuojeluasioista yhteistyötä voi tehdä toisten kuntien kanssa ja tehdään jo tällä hetkellä

kyllähän meillä jonkinlainen maakuntavirasto tai muu valvontaelin näihin valvontatehtäviin tulee edelleenkin jatkossakin joten tämä ei ole peruste jättää tätä lakia hyväksymättä

voi todeta että sisäinen turvallisuus on kokonaisuus

valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan että hätäkeskuslaitoksen resurssit ovat varsin niukat tulevaisuudessa ja tulevalla kehyskaudella

olen aivan samaa mieltä kuin edustaja andersson siitä että pienyrittäjien jotka ovat pääomaveron piirissä kun he henkilöyhtiöitten ja toiminimien kautta toimivat asemaa pitäisi parantaa

siellä valiokunta myös edellyttää että hallituksen tulisi seurata hätäkeskuslaitoksen toimintaa ja sitä riittävätkö nämä menot mitä sinne on osoitettu

onneksi sipilän hallituksen hallitusohjelmassa onkin yrittäjävähennys heille ja myös tuottajille

arvoisa puhemies

mutta pitää vähän muistipeliä pelata kun tuntuu että täällä pientä muistamattomuutta on sekä vasemmistoliiton että sdpn edustajilla

kun tämä turvapaikkakriisi lähti liikkeelle silloin puhuttiin että näille paikkakunnille joille vastaanottokeskuksia avataan tulee poliisin palveluita

on erittäin hyvä asia että päivitetään nämä kahdenväliset verosopimukset

espanjan kanssa tehty sopimus ja paljon julkisuutta saanut vanha sopimus portugalin kanssa sehän on myös sellainen mikä tässä on ollut paljon julkisuudessa

mihin toimiin hallitus aikoo jatkossa ryhtyä että saataisiin näille paikkakunnille joissa vastaanottokeskus on jonkinlainen poliisin toimipiste

tiedän että sosialidemokraatit tietävät tämän mutta kertaan nyt kuitenkin vielä sen että ei ole mitään verovapaita osinkoja mistään osakeyhtiöstä

saksa on meille aivan äärettömän keskeinen vientimaa ja on erittäin tärkeää että nämä asiat on saksan kanssa myös kahdestaan hoidettu kuntoon vaikka yhteisessä euroopan unionissakin mukana ollaan

jaan yli puoluerajojen ylittyvän huolen tästä niin sanotusta aggressiivisesta verontorjunnasta tai aggressiivisesta veronvälttelystä

yhdyn kyllä edustaja savolan arvioihin siitä miten esimerkiksi metsänomistajat sen tulonmuodostuksensa tuolla maaseudulla saavat

tämä on varmaan sellainen yhteiskunnallinen yleiseurooppalainen ongelma mikä tuntuu aika hyvin nyt ylittävän koko meidän suomalaisen puoluekentän

haluan kuitenkin korostaa sitä asiaa että normaalia bisnestä ei kuitenkaan saa eikä normaalia sijoittamista saa ruveta liikaa häiritsemään ei saada mennä semmoiseen vääränlaiseen kiihkoon ja kaunaan vaikka vaikeita taloudellisia aikoja eletäänkin

valitettavasti edustaja harakan oppineessa puheenvuorossa oli vähän semmoisia inhottaviakin sävyjä missä haluttiin pikkuisen mustamaalata henkilöitä jotka aktiivista yritys ja sijoitustoimintaa tekevät

miksi eu sääntelee susien määrää jopa sammakoitten viitasammakoitten määrää säätelee mutta tähän aggressiiviseen verontorjuntaan ei ole ollut poliittista tahtoa puuttua

haluan todeta edustaja joona räsäselle sen että myös jatkossa olisi luvan saaneilla oikeudenkäyntiavustajilla joilla on oma lakiasiaintoimisto tai asianajajilla jotka ovat suomen asianajajaliiton jäseniä tai näissä toimistoissa työskentelevillä juristeilla mahdollisuus hoitaa näitä asioita se ei jää vain julkisten oikeusavustajien varaan

minunkin alueellani on kaupunki lähtenyt veturiksi siihen ja erittäin hyviä tuottavuuden nostoja ollaan yhteismetsäasiassa saatu aikaan

mutta oikeastaan nostaisin sellaisen asian kun olen siviiliammatiltani lakimies ja hallitus nyt kaavailee sitä että lyhennettäisiin niiden kuolinpesien aikaa ja elinaikaa joissa on metsää että miten tätä nyt aiotaan tehdä

kuolinpesähän on sellainen vähän vaikea hallinnointimuoto kun pitää yksimielisyys olla ja sitten välttämättä niitä metsänhoitotoimia ei tule tehtyä sen vuoksi ja puu ei liiku

miksi sitten näin tärkeässä asiassa kuin turvapaikan saaminen mitä tämä debatti on todistanut pitäisi kenen tahansa voida avustaa ilman mitään kelpoisuutta

kun meillä on selkeät pelisäännöt meillä on yleiseurooppalaiset pelisäännöt kun meillä on tavaroiden palvelujen ja pääomien ja ihmisten vapaa liikkuvuus niin se edesauttaa sitä että kaikkea ei mollata veronvälttelyksi ja vääränlaiseksi verontorjunnaksi

mitä näille kuolinpesille nyt aiotaan tehdä

ja minusta se on hyvä periaate mikä on hallituksen monelta ministeriltä heidän suustaan kuultu että siellä pitää verottaa tuotto siellä pitää verottaa lisäarvo missä se on syntynyt eikä sitä saa koroilla tai muilla kikkailla johonkin maahan missä on nollaverotus

lyhyesti haluan oikaista tässä edustaja kontulalle sen että tarkoitin että turvapaikka asiat ovat paljon tärkeämpiä kuin se naapurin aitariita tai autoriita ja jos niihinkin tarvitaan tällä hetkellä tietyn tason omaava juristi niin miksi ei tarvittaisi myös tähän turvapaikkaprosessiin

arvoisa herra puhemies

aivan totta tulevilla sukupolvilla meidän polvellamme meidän lapsillamme meidän lapsenlapsillamme on todella synkkä tulevaisuus jos suomen talouden suuntaa ei saada käännettyä jos ei saada julkista taloutta kuntoon jos emme saa uusia yrityksiä ja työpaikkoja

kommenttina edustaja zyskowiczin ehkä vähän tuommoiseen ärhäkkään tai jotenkin ärtyneeseen puheenvuoroon haluan muistuttaa että kun keskusta oli viime kaudella oppositiossa me jopa autoimme hallitusta

silloinen kansanedustaja juha sipilä nykyinen pääministeri muun muassa neuvoi silloista kokoomuslaista valtiovarainministeri jyrki kataista ja taisi neuvoa vähän paavo arhinmäkeäkin

minusta tämä keskustelu ja sdpn edustajien kiihkeä viesti täällä kuvaa hyvin suomalaisen yhteiskunnan tilaa tällä hetkellä sitä miksi asioita on niin vaikea hoitaa miksi asioista on niin hirveän vaikea sopia

arvoisa rouva puhemies

on outo juttu että sosialidemokraattisessa puolueessa ja eduskuntaryhmässä jota paljon arvostan joka on ollut suomea rakentamassa he saivat muutaman kuukauden aikana aivan valtavan paljon älykkyyttä ja viisautta päähänsä esimerkkinä tämä tehokas katuminen

tällä hetkellä tuhannet opiskelijat ja nuoret miettivät samaa asiaa

mistä saisin töitä

miksi oman koulutukseni ja tutkintoni sisällölle ei välttämättä löydy sitten merkitystä ja relevanssia yrityselämästä

miten suomi on päästetty tällaiseen kuntoon

punavihervasemmistolle vain tiedoksi että velkaantuminen ja kansantalouden ylivelkaisuus ei ole kestävää kehitystä se ei ole taloudellisesti kestävää kehitystä

silloin valtiovarainministeriössä lämpöjä piti päällä muuan antti rinne sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtaja silloinen valtiovarainministeri

jos suomi ajautuu kreikan tielle sitten se aivovuoto vasta lähtee liikkeelle

haluan huomauttaa että sain tuossa juuri lukiolaisten liiton kannanoton siitä miten he kiittävät sitä että vihdoin ja viimein toisen asteen opiskelijat ovat yhdenvertaisia muiden ihmisten kanssa

aivan kuten edustaja kärnä sanoi hallitus lisää resursseja sisäiseen turvallisuuteen ja poliisitoimelle ja muille viranomaisille niin että saadaan talousrikollisia kiinni

me tarvitsemme läpinäkyvää ja taloutta edistävää lainsäädäntöä myös tänne sijoituspuolelle ilman turhia tunteita kaunaisia tunteita

arvoisa rouva puhemies

haluan nyt todeta vielä itsekin että olen suuresti arvostamani kansanedustaja markus lohen jolla on merkittävä rooli meidän eduskuntaryhmässämme ryhmän varapuheenjohtajana kanssa samaa mieltä että tähän asiaan tulee tarttua

kuitenkin haluan nyt nostaa esille kun täällä ovat tällaiset kättenpesijäiset olleet jälleen kerran sosialidemokraattisella ryhmällä joka tosiaan on tätä viisautta saanut aivan valtavasti oppositiossa mitä viime kaudella ei ollut monessakaan työllisyys ja talouspoliittisessa asiassa niin joissa hän ei tee että myös sdpn valtiovarainvaliokunnan verojaoston jäsenet olivat sitä mieltä että tämä niin sanottu veronkiertäjän armahduslaki pitäisi saada aikaan

en tiedä ovatkohan nämä jäsenet vielä eduskunnassa en ole tsekannut sitä asiaa mutta toivon edustaja harakka että valistatte näitä teidän ryhmän jäseniä tästä asiasta

on hyvä että sosialidemokraattiset valtiovarainministerit ovat olleet näin toprakoita ja tahdon nyt kiittää valtionvarainministeri alexander stubbia että hän veti tämän hallintarekisterilainsäädännön pois

siten seuraavaksi lähde keskislovan esitellä päivystyksen seitsemän sasi oli neste voi tehdä totta siitä hyvän talouspolitiikan keskustelu keskustelu on päättynyt ja asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan

tässähän on kysymys turvallisuudesta ja teknisistä kysymyksistä mutta haluan sellaisen näkökohdan ottaa esille kun tässä on kysymys hisseistä että tässä tilanteessa jossa eletään vienti ei vedä meidän taloutemme on taantumassa ei ihan kymmentä vuotta mutta lähes kymmenen vuotta ollaan pian oltu taantumassa pidän erittäin tärkeänä että me mietimme kun omaa hissitekniikkaa hissiturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä teemme että me olemme tietynlainen koelaboratorio merkittävälle suomalaiselle yritykselle kone oyjlle joka rakentaa tällä hetkellä valtavasti hissejä kaupungistuvaan aasiaan

mietitään nyt näitä ratkaisuja sitten valiokunnassa ja muussakin eduskuntakäsittelyssä niin että me emme vaikeuta tätä vientitoimintaa aasian kehittyviin talouksiin ja globaalisti muuallekin vientipaikkoihin

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

tämä lakialoite perusopetuslain muuttamisesta koskee verratenkin pientä joukkoa pieniä suomalaisia meidän koululaisiamme mutta siitä huolimatta pidän sitä erittäin hyvänä

omais ja perhehoitolainsäädäntöä on tänään täällä eduskunnassa käsitelty yhtenä pakettina eri kohtina mutta nämä ovat samaa kokonaisuutta

voisi sanoa että se on kohtuuden ajattelua ja varmasti ihan oikeudenmukaisuusajatteluakin että niille lapsille jotka asuvat sellaisilla alueilla joilla meillä alkavat olla koulutuksen peruspalvelut aika kaukana järjestettäisiin koulumatkat inhimillisellä kilometrimäärällä ja inhimillisillä aikamäärillä

perhehoito on taloudellisesti edullisempi vaihtoehto laitoshoitoon on kysymys sitten lapsista nuorista tai ikäihmisistä ja se on myös inhimillisesti monta kertaa paljon parempi vaihtoehto kuin se että ihminen elää ja asuu laitoksessa

pidän erittäin positiivisena asiana ja hienona juttuna että tämä kärkihanke on nyt tällä tavalla menossa eteenpäin ja tälle tulee antaa voimakas tuki meiltä edustajilta

on tärkeää että jatkossa entistä useampi apua tarvitseva pääsee perhehoidon piiriin ja sitten kun kokonaisuutta katsotaan tätä ikään kuin laitosten ulkopuolella tapahtuvaa sosiaalipuolen toimintaa olisi tärkeää että me löytäisimme ne henkilöt jotka tekevät sitä omaishoitotyötäkin ilman että he tällä hetkellä saavat mitään yhteiskunnan tukea

voimme katsoa omasta perustuslaistamme valtiosäännöstämme ja varmasti ihan koulun oppitunneiltakin on jo tuttua se että suomessa lakeja voidaan säätää joko hallituksen esityksellä tai kansanedustajan tai kansanedustajien tekemällä lakialoitteella

meillä on ollut kansalaisaloitteita isoista arvokysymyksistä avioliittolain muuttamisesta jota voidaan pitää ihan perusteltuna sitten tämmöisiin pienempiin sanoisin aika tavanomaisiin poliittisiin kysymyksiin liittyviä niin kuin nollatuntisiin työsopimuksiin tai pieniin synnytyssairaaloihin ja tuntuu että näitä kansalaisaloitteita nousee kuin sieniä sateella

arvoisa puhemies

tahdonkin tässä lähetekeskustelussa lähettää sivistysvaliokunnalle sen viestin että toivon että tämä otetaan nopeaan käsittelyyn ja tämä saa vähintään yhtä vakavan käsittelyn ja yhtä vakavan tarkastelun kuin nämä kansalaisaloitteemme

hänhän on kotoisin vaikka edustaa savo karjalaa tuolta ylihärmäylistaroakselilta ja sitä osaamistahan täällä salissa on tällä hetkellä runsaasti ja se kyllä näkyy

teillä ei enää ole valvontaa kun liikkuva poliisi on lakkautettu

tarvitaan nyt sisäisen turvallisuuden selonteon hyväksymisen yhteydessä uusia tapoja että saadaan katsottua millaista raskasta liikennettä meidän teillä liikkuu

arvoisa puhemies

minusta on vähän vastuutontakin se että oppositio on täällä salissa väittänyt että täällä jollakin lailla hallitus ei olisi kiinnostunut näistä asioista

poliisilla pitää olla tutkijoita tutkimaan vakavia talousrikoksia joilla on kansainvälisiä kytkentöjä mutta samalla tavalla täytyy huolehtia myös sitten oikeusministeriön rahoista syyttäjälaitoksen ja tuomioistuinten osalta etteivät jutut vanhene käsiin

arvoisa rouva puhemies

toisaalta hän toimii ylimpänä laillisuusvalvojana ottaa vastaan kansalaisten kanteluita kun he ovat kokeneet että viranomaiset ovat toimineet virkamiehet ovat toimineet heitä kohtaan väärin

täällä on paljon puhuttu harmaasta taloudesta mikä on tärkeä asia

toisaalta kuitenkin vähintään yhtä tärkeä tehtävä valtioneuvoston oikeuskanslerilla on siinä että hän toimii myös valtioneuvoston maan hallituksen ikään kuin oikeudellisena juridisena neuvonantajana ja pyrkii jo etukäteen pitämään huolen siitä aivan niin kuin meidän perustuslakimme edellyttää että kaikessa hallituksen päätöksenteossa kaikessa lainvalmistelussa noudatetaan tarkoin lakia

on mahdollista saada valtiolle lisää varoja ja ylläpidettyä meidän yhteiskunnallisia toimintojamme konfiskoimalla ja saamalla rikoshyötyä valtiolle mutta tietenkään mitään jänöjussirahaa sieltä ei voi vetää se ei voi olla sellainen millä niin sanotusti sidotaan valtion budjetin päät yhteen

olen siinä ehkä vähän eri mieltä joittenkin edustajien kanssa että kyllä minusta harmaan talouden torjunnassa pitää keskittää toimet juuri niihin vakaviin talousrikoksiin mittaviin törkeisiin veropetoksiin mittaviin konkurssirikoksiin

odotan erittäin suurella mielenkiinnolla valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomuksen käsittelyä meidän perustuslakivaliokunnassamme ja ajattelin tässä muutaman lastun ja ajatuksen heittää eduskunnalle ja myös meidän valiokunnallemme tästä kertomuksesta muutamia näkökulmia lähetekeskusteluun

ensimmäisenä pidin erittäin vakavana huolena tuossa kertomuksessa sen johdannossa ilmenevää huolta siitä näin kun tiukkoja talousaikoja eletään ja joudutaan tekemään säästöjä ja sopeutuksia kaikilla valtionhallinnon aloilla että oikeushallinnossa niin pienten rikos ja riita asioitten käsittelyssä kuin sitten hallintomenettelyssä ja hallinto oikeuksissakin juttujen käsittelyajat pitenevät ja uhkakuvana on jopa se ja itse asiassa uhkakuva on jo kyllä toteutunutkin kun tuolla arkikentällä katsellaan ja eletään että pieniä rikoksia jopa pieniä väkivaltarikoksia ei enää tutkita samalla tavalla

kyllä meidän pitää tasapaino löytää suomessa sen kanssa että torjutaan pimeää taloutta mutta ei luoda hirveää normistoa valtavia velvoitteita meidän pienyrittäjillemme joista suurin osa on kuitenkin aivan rehellisiä

jos jatkovalmisteluun voisi joitakin eväitä toimittaa niin toivoisin edelleenkin niitä hyviä talousrikostutkijoita erikoistuneita syyttäjiä toimivia tuomioistuimia ei enempää kuittitarkastajia jotka juoksevat kukkakaupasta ja grillikioskista toiseen tsekkaamassa muistettiinko nyt sitä kuittia tarjota

pidän aivan niin kuin valtioneuvoston oikeuskanslerikin samalla tavalla erittäin negatiivisena kehityksenä suomalaiselle yhteiskunnalle jos syntyy tilanne että pienempiä asioita ei virallisessa menettelyssä saada hoidettua pienempiä rikoksia ei selvitetä virallisessa menettelyssä